edustaja pekkariselle on syytä todeta että olemme auttaneet tässä kriisissä islantia latviaa irlantia portugalia ja kaikki nämä neljä maata ovat selviytyneet

jos tehdään tämmöinen historiallisesti sinänsä oikeudenmukainen ratkaisu että arvioidaan nuo tuomiot uudestaan korkeimman oikeuden toimesta niin täytyy sanoa että sitten helposti voi avata muitakin kysymyksiä ei pelkästään sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä vaan aletaan käydä historiaa lävitse ja en tiedä onko sellainen kattavampi läpikäynti mahdollisista oikeudenloukkauksista tuomioistuimen asia tehdä

tavoitteena on luoda avoin ja puolueeton tutkimus ja kehittämistiedon osaamiskeskittymä joka edistää informaatio ja viestintäteknologiaa hyödyntävää toimintaa

sitten myöskin katsotaan etuoikeusyritysten väliset nettokorkomenot että miten tilanne konsernissa on jotta ei tehdä mahdottomaksi konsernin sisäisiä järjestelyjä

lain myötä myös yleisradion tv ja radio ohjelmat ja internetaineistot tullaan säilyttämään kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa ja saattamaan kaikkien ja erityisesti tutkijoiden ulottuville

zyskowicz nostaa esille kuinka pitkälti lailla ohjataan eduskunnan päätöksentekovaltaa ja kuinka laaja on parlamentaarinen suvereniteetti

aivan äskettäin saatettiin havaita se että kun valtiolla on siirrytty siihen että laskutus tapahtuu sähköisellä laskulla niin tuomioistuinlaitos ei kykene ottamaan vastaan sähköisiä laskuja tämän päivän yhteiskunnassa ja se osoittaa kuinka tuo hallintojärjestelmä on ajastaan jälkeen jäänyt

myöskin otetaan huomioon verollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaisen taseen loppusummaan ja silläkin yritetään juuri testata se että kyse ei ole keinotekoisesta järjestelystä vaan ihan aidosta lainasta silloin kun se vähennysoikeus kaiken kaikkiaan myönnetään

tietysti kaikkein huolestuttavinta on se että valtiontalous meillä on vahvasti alijäämäinen

tosiasiassa nyt on ostettu aikaa ja pyritty pitämään huolta siitä ettei synny tätä ketjua joka johtaisi siihen että irlannin portugalin jälkeen espanja italia sen jälkeen belgia ranska menisivät konkurssiin

tietysti tältä osin yleisradiolla on vastuullinen ja tärkeä rooli

tässä suhteessa olisin kyllä aika varovainen ja sanoisin että jos halutaan jonkinlainen deklaraatio parlamentista jossa todetaan että kunnia on palautettu niin se on ehkä tarkoituksenmukaisempaa kuin se että sinänsä itsestään selvää asiaa käsitellään tuomioistuimessa

me voimme verojaostossa vielä katsoa niitä jonkin verran mutta sitten täytyy sanoa että kun me näemme kuinka tätä käytännössä toteutetaan niin koko ajan pitää seurata sitä miten ne rajat toimivat niin että ei estetä tekemästä investointeja

suomen vaalijärjestelmässä suuri ongelma on suhteellisuuden puute ja perustuslakivaliokunta on yksimielisesti useampaan otteeseen sanonut että asialle täytyy tehdä jotakin

no tietysti tämän päivän uutiset kertovat että jopa saksalla alkaa olla vaikeuksia myydä joukkovelkakirjojaan mutta suomenkin osalta aivan pelkästään marraskuun aikana suomen valtion maksaman koron ero saksan maksamaan valtionkorkoon on kasvanut merkittävästi

jokainen saa tunnustaa ja harjoittaa uskontoa oman vakaumuksensa mukaisesti kenenkään ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan eikä kenenkään tarvitse osallistua mihinkään uskonnolliseen tilaisuuteen

ymmärrän teidän toimintalinjanne mutta teidän toimintalinjanne on nyt tällä hetkellä erittäin hämärä

tältä osin kuten totesin resurssit ovat yksi tärkeä tekijä mutta tärkeätä on myöskin korostaa esitutkinta ja syyttäjäviranomaisten välistä yhteistyötä ja yhteistyötä myöskin sitten oikeuslaitoksen kanssa

mutta arvoisa puhemies vielä tästä talousarviosta

täytyy sanoa että tätä on yritetty pari kertaa ratkaista ja elegantein ratkaisu olisi ollut se että me olisimme yhdistäneet kolme itä suomen vaalipiiriä yhdeksi suureksi vaalipiiriksi ja satakunta ja lappi kenties olisi yhdistetty jonnekin

mitä tulee tähän ed

työryhmän ehdotusten valmistelu on nyt hallituksessa ja on syytä toivoa että hallituksen esitys valmistuu mahdollisimman pian ja toivottavasti hyvissä ajoin tämän syksyn aikana

sanon

täytyy olla hyvin perusteltu syy minkä takia johonkin toimenpiteeseen ryhdytään ja se on erittäin hyvä tapa pyrkiä pitämään huolta kansalaisten perusoikeuksista

myöskin on otettava huomioon se että kun meillä on ollut tämä taantuma teollisuustuotanto ei ole sen jälkeen kovin vahvasti toipunut

meillä hyvin kattavasti kaikki asiat tutkitaan vaikka niillä ei olisi suurta merkitystä itse lopputuloksen kannalta ja tämä johtaa useissa tapauksissa merkittäviin viivästyksiin

ja täytyy sanoa että tässä on tehty sinänsä hyvää työtä mutta se on totta että järjestelmä on sinänsä monimutkainen ja tässä tarvitaan kyllä suuri opetusprosessi että ihmiset ymmärtävät miten tämä järjestelmä toimii

kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että uudistus on sillä tavalla tarkoituksenmukainen että verotuksen painopiste muuttuu niin että yhtiötä verotetaan vähemmän ja omistajaa verotetaan enemmän

voi sanoa että verohallinnolle joka meillä panostaa tänä päivänä aidosti ja merkittävästi siirtohinnoittelun kontrollointiin ja käy neuvotteluja yritysten kanssa ei ole ihan kauhean helppoa sen todistaminen mikä on kansainvälisesti oikea hinta

tässä on se merkittävä rakenteellinen vaikutus että meillä markkinapalvelut kasvavat mutta palveluissa tuottavuus ei ole lainkaan sama kuin se on teollisuustuotannossa ja se merkitsee sitä että hyvinvoinnin ylläpitäminen käy entistä haastavammaksi

varapuheenjohtaja söderman otti valiokunnassa kuvaavan esimerkin siitä että kun yhdysvalloissa käsiteltiin niin sanottua madoff tapausta niin ratkaisu kyettiin yhdysvalloissa antamaan alle vuodessa

tietysti tällä on merkitystä että silloin kun yritystä verotetaan vähemmän sinne yritykseen kertyy enemmän pääomia yrityksestä tulee vahvempi ja sillä tavalla sen toimintakykyä myöskin kriisitilanteissa kyetään tällä tavalla merkittävästi turvaamaan

arvoisa puhemies

euroopan parlamentin vaaleissa me sen näimme

me tarvitsemme lisää pieniä kasvavia yrityksiä jotka toivottavasti globalisoituvat mahdollisimman nopeasti ja tämä on täsmäase nimenomaan näitten yritysten rahoituksen vahvistamiseen ja myöskin siihen että ne saavat tietopääomaa niiltä ihmisiltä jotka sijoittavat näihin yhtiöihin

edustaja kaikkoselle on syytä todeta että valtiovarainvaliokunta ei tässä yhteydessä kuullut tämän kahdenkertaisen verotuksen ehkäisemistä koskevan sopimuksen osalta kyproksen taloustilanteesta

nyt tehdään puolustusvoimissa suuria säästötoimenpiteitä ja kyllä se oikeuttaa tietyllä tavalla uudelleen harkitsemaan tätä tilannetta ja silloin eduskunnan ja hallituksen välisessä dialogissa kun asiaa täällä nyt käsitellään on varmaan syytä harkita sitä pitäisikö tätä ratkaisua voimaanpanoa lykätä

oikeastaan kaikkein yleisin menetelmä mitä meillä voidaan käyttää on se että tietyt yrityksen omaisuuserät siirretään ulkomaille kuten teollisuusoikeudet jotka ovat kaikkein tyypillisin esimerkki tänä päivänä

hän totesi tuossa maaliskuisessa päätöksessään että on sinänsä ymmärrettävää että suomalainen kulttuuri ja juhlaperinne ovat tärkeitä mutta että ne eivät ole oikeudellisia objektiivisia eivätkä varsinkaan pysyviä ja staattisia ilmiöitä

tässä suhteessa voi sanoa että jos suomessa vastaavaa tapausta olisi käsitelty niin käsittelyn kesto olisi ollut poikkeuksellisen pitkä ja olisimme varmasti saaneet ihmisoikeustuomioistuimelta tältäkin osin huomautuksen kun käsittely olisi aikanaan tullut päätökseen

mutta tärkeätä on se että ketjussa ei tapahdu minkäänlaista veronkevennystä vaan pääomatulojen verotuksen kiristäminen tältä osin sitten tasapainottaa tuota yhteisöveron kevennystä

tosin täytyy muistaa että aina laskusuhdanteessa tuottavuus heikkenee mutta meillä on kova työ sinä suhteessa jos halutaan päästä niihin tuottavuuslukuihin joissa oltiin vielä pari vuotta sitten

kun meillä on semmoisia maita kun hollanti jolla on hyvin alhainen verokanta ei ehkä ole mitään velvollisuutta pitää niitä teollisuusoikeuksia suomessa vaan ne on helppo siirtää toiseen maahan

mutta samana päivänä toisessa yhteydessä kuultiin valtiovarainministeriön asiantuntijoita jotka kertoivat myöskin kyproksen tilanteesta

edelleen valiokunta totesi että ne voidaan asettaa vain tasolle jotka voidaan saavuttaa kohtuullisilla investoinneilla ja että täytyy olla myöskin olemassa toimiva tekniikka

tällä tavalla valiokunta koko ajan sitä seuraa ja meillä on keskusteltu siitä että ennen kuin maaliskuun lopulla tehdään päätöksiä valiokunta haluaa aika tarkat selvitykset siitä missä kyproksella mennään ja millä tavalla näitä ratkaisuja on valmisteltu ja muotoiltu

tässä tilanteessa kun euroopassa puhutaan pankkikriisistä myönteistä on se että pohjoismaiset pankit suomessa toimivat pankit ovat likviditeettitilanteeltaan varsin hyviä

kun hankitaan uusia aseita korvaukseksi niin sehän tarkoittaa sitä että tuetaan aseteollisuutta ja tietysti hämmästelen että vasemmisto on tässä niin kovin ponnekas tämän tuen suhteen

myöskin yksi asia johonka on syytä kiinnittää huomiota ja jota kannattaa selvittää on se että tällä hetkellä poliisi on sisäasiainministeriön hallinnonalalla ja tietysti jotta saataisiin kattava yhtenäisyys toimintoihin olisi syytä kyllä selvittää sitä voitaisiinko poliisi sijoittaa oikeusministeriöön

valiokuntakaan ei viitaten perustuslakivaliokuntaan vaikka tahtoisikin voi tätä kulttuurista muutosta estää

oikeastaan huomioni kiinnittyy siihen että oikeusministeriössä nyt viimeisimmän hallituksen aikana ja ilmeisesti vanha perinne jatkuu siellä valmistellaan semmoisia esityksiä joista mielestäni ei ole mitään kovinkaan suurta hyötyä ei ole kauhean suurta tarvetta

euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa on ollut esillä ja suomikin on ollut aktiivinen siinä suhteessa se että tämmöisiä järjestelyjä joissa mahdollistetaan hyvin alhainen veroprosentti eu maissa ei hyväksyttäisi mutta eu tuomioistuin on katsonut että ne ovat hyväksyttäviä vapaan liikkuvuuden puitteissa

asiaa on käsitelty varsin ripeästi ja täytyy sanoa että valtioneuvoston osalta saatettiin todeta että valtioneuvoston hyväksymässä versiossa oli kirjauksia jotka eivät oikein pitäneet paikkaansa ja ne on tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä korjattu

tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä että ministeriön pitää selvittää että näistä on selkeätä ympäristöllistä hyötyä ottaen myöskin huomioon kiinteistön sijainti ja myöskin että ne velvoitteet ovat oikeassa suhteessa muihin saastuttajiin yhteiskunnassa

rauhanomainen demokraattinen venäjä on erittäin tärkeä pohjoismaille koska meidän turvallisuutemme riippuu venäjän kehityksestä

kun nyt katson mitä keskustelua tällä hetkellä kansainvälisessä lehdistössä käydään suomen maineesta niin en ole kyllä huomannut että nämä jalkaväkimiinat olisivat olleet kovinkaan vahvasti esillä pääkirjoituksissa tai muuallakaan

eli rahoitusmarkkinavero ilmeisesti suosii nimenomaan veroparatiiseja

tietysti tältä osin sitten täytyy kysyä onko tarkoituksenmukaista jos meillä on selkeä kanta perustuslakivaliokunnalta tai korkeimmalta oikeudelta että oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri ottaa yhtäkkiä tästä poikkeavan kannan alkaa tulkita yksittäistapauksessa tietyllä tavalla asioita

ja kun meillä rikosten valmistelua ja muita koskevia lakiesityksiä pitäisi nopeasti saada eteenpäin niin toivon ministeri henrikssonilta että alkaa tiukalla kädellä ministeri braxin jälkeen ohjata ministeriössä valmistelua niin että valmistellaan semmoisia lakiehdotuksia jotka ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä

se ei ollut tarkoituksenmukaista mutta tällä verotuksen sopimusverkostolla voidaan pyrkiä pitämään huolta siitä että kypros olisi mahdollisimman vähän veroparatiisi kaiken kaikkiaan

tältä osin täytyy toivoa että ihan käytäisiin vakavaa keskustelua näistä verosäännöksistä ja pyrittäisiin myöskin antamaan signaali eu tuomioistuimelle että on selvä että jos on ihan poikkeuksellisen alhainen verokanta johonkin tiettyyn tuloerään se ei yksinkertaisesti ole mahdollinen ja sillä me saisimme tämän eu alueen kuriin

tietysti toivon että puolustusministeri arvioisi vähän sitä onko kovin merkittävä argumentti tämä suomen kansainvälinen maine tässä yhteydessä ja voitaisiinko tästä asiasta keskustella vielä hallituksen ja eduskunnan välillä tästä aikataulusta

kuten täällä edustaja rundgren sanoi tavoitteena on ollut että meillä olisi hyvin tiivis yhteistyö pohjoismaisten parlamentaarikkojen ja duuman jäsenten kanssa mutta myöskin pohjoismaisten parlamentaarikkojen ja venäjän lähialueitten parlamentaarikkojen kanssa

täysin selvä on että myöskin ministeriön täytyy arvioida se että tekniikkaa on toimivasti saatavilla ja että on erilaisia vaihtoehtoja käytettävissä tässä suhteessa

näitä rajanvetoja on jouduttu tekemään ja hallituspuolueitten välisissä neuvotteluissa on päästy järjestelmään joka on suhteellisen avoin suhteellisen kattava ja on uskottava että tämä järjestelmä näilläkin rajauksilla toimii mutta jos jälkikäteen voidaan havaita että siellä on joitakin ongelmia niin tässä tilanteessa on hyvin tärkeätä että hyvin nopeasti hallitus reagoi ja muuttaa tässä lainsäädännössä sellaisen kohdan joka saattaisi muodostua sijoitusten esteeksi

mitä tulee itse tuomioistuimen käsittelyyn tältä osin täytyy sanoa että runsaat poissaolot ovat suuri ongelma

tässä todellakin on kysymys eun talous ja rahaliiton vakauteen liittyvistä säännöksistä ja niitten soveltamisesta

eikö oikeuskanslerin pitäisi lähteä siitä että kun meillä on auktoritatiiviset lausunnot hän noudattaa niitä ja aivan selvästi jos on tapahtunut dramaattinen muutos tässä suhteessa siinä tilanteessa voidaan kiinnittää huomiota että ehkä perustuslakivaliokunnan täytyisi arvioida tilannetta jossain määrin uudestaan

mutta sitten pitää muistaa että syy minkä takia useilla yhtiöillä on veroparatiisimaissa yhtiö on se että pelätään sitä että meillä on kahdenkertaista verotusta

ehkä kaikkein tärkein näistä hankkeista on nimenomaan se että me vuosittain järjestämme pyöreän pöydän keskusteluja jonne kutsutaan nuoria venäläisiä poliitikkoja ja joissa pyritään kertomaan siitä miten me rauhanomaisesti pyrimme ratkaisemaan asioita pohjoismaissa ja tietyllä tavalla tietotaitoa välittämään ja luomaan kontakteja tällä tavalla

olennaista onkin se että päätöksenteko ei voi tapahtua salaisesti ministeriön ja valiokunnan välillä vaan kansalaisyhteiskunta täytyy kytkeä tässä yhteydessä mukaan niin että kaikki selvitykset ovat julkisia niistä voidaan keskustella ja vasta sen jälkeen eduskunnassa tehdään asianmukaiset päätökset sekä valiokunnassa että myöskin suuressa salissa

hyvin usein tapahtuu näin että syytetty tai joku muu merkittävä toimija ei tule itse oikeudenkäyntiin ja tämä johtaa siihen että oikeudenkäyntiä ei voida käydä sinä päivänä lainkaan

hallituksen piirissä sovittiin siitä että metsätaloutta on syytä edistää siten että pyritään kannustamaan yhteismetsien syntyyn koska silloin metsätalouden harjoittaminen on tehokasta ja puun saanto on selvästi parempaa

eun säännöt edellyttävät sitä että kun ennusteita tehdään nimenomaan euta varten mutta tässä tapauksessa myöskin suomen oman talouden hoitoa varten niin näitten ennusteitten pitää olla riippumattomia

se tarkoittaa sitä että jos on toimintoja useassa maassa niin sitten kun osingot siirtyvät korot siirtyvät ja muita omaisuuseriä siirtyy ei käykään niin että vain yhden kerran verotetaan vaan verotetaan kahteen kertaan

mielestäni on tärkeätä että tässä vaiheessa jo hallitukselle lähtee tästä salista sellainen signaali että kyproksen pankkijärjestelmän pelastamisen suhteen täytyy olla erittäin varovainen koska se ei varmastikaan ole täysin puhdas ja se on ylimitoitettu ja tässä suhteessa en usko että sillä on myöskään systemaattista vaikutusta koko euroopan unionin rahoitusjärjestelmään

tähän asti tämän ennusteen on vahvistanut valtiovarainministeriön ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikkö ja näin on tarkoitus tehdä myöskin jatkossa

apulaisoikeuskansleri totesi tuossa lausunnossaan että aamuhartauksien ja koulujen muiden juhlatilaisuuksien katsominen osaksi suomalaista kulttuuria ja perinnettä on omiaan luomaan niihin osallistumiseen myös painostuksellisen elementin

on totta että näitä poissaoloja voidaan vähentää ja tässä suhteessa täytyy tehdä erittäin paljon työtä ja vielä myöskin miettiä voitaisiinko säännöksiä kehittää

tässä lähtökohtana on se että tämän nelivuotiskauden aikana valtionvelan suhde kokonaistuotantoon käännetään selkeään laskuun

ja tämän takia on äärimmäisen tärkeää että meillä on erittäin tehokkaat kahdenkertaisen verotuksen estävät säännökset jotta pyrittäisiin pitämään huolta siitä että kenenkään ei tarvitse pelätä sitä kahdenkertaista verotusta

eli esitys on kaiken kaikkiaan hyvä ja myönteinen

ainoa muutos mikä tässä tapahtuu

lähdekritiikki on erityisen tärkeää kiistanalaisia kysymyksiä käsiteltäessä tai hankittaessa tietoja nimettömänä pidettävältä tietolähteeltä

tuon päällikön itsenäisyyttä vahvistetaan sillä tavalla että hän ratkaisee asian itsenäisesti ja hänen esimiehensä ei voi alistaa tätä asiaa päätettäväkseen mitä ei ole kyllä aikoihin tapahtunut

osittain siitä varmasti johtuu se että kun meillä on yhteiset juuret niin pohjoismaisen yhteistyön tuki kansalaisten keskuudessa on erittäin vahvaa ja halukkuutta on että harmonisoimme lainsäädäntöämme kaikkien pohjoismaitten kesken edelleen tiiviisti

jos se pelko on olemassa niin sitten tehdään niin että on kokoomayhtiö jossakin veroparatiisisaaressa ja periaatteessa sieltä hoidetaan toimintoja jotta se kahdenkertainen verotus ei toteudu